ylä tai sen että ministeri todd ostos edustaja ylisti naiseen verotukseen

hänhän on täällä seitsemästoista yhdeksättä että ahvenen joel hallikaisen kannattamaan

jos tämä ehdotus on täällä salissa lausuttu julkinen

joskus ministers kiinnostus sitä koska mikäs sen mukavampaa seutua kuin ahvenanmaan kaunis saaristo sijoittaa nämä viisisataa syöstä vallasta ja käytän kylmä pääsemiselle on ruotsinkielen

jossa varmasti integroituminen on helpompaa kuin vantaalla ja pääministeriltä kysynyt olo tuntui sentään asserin kehotuksia ja artikuloi pataa töpinästä yhdessä tämän pääluokan yleiskeskustelu ja käsittely keskeytetäänko silmä käsittelemään pääluokkaa kaksikymmentä yhdeksän opetus ja kulttuuriministeriön pääluokkaa ja esittelypuheenvuoron käyttää edustaja tuuban

arvoisa herra puhemies

yleisesti totena

suomen talouden ja menestyksen kasvu perustuu hyvään koulutukseen osaamiseen ja tutkimukseen johon myös taloudellisesti vaikeina aikoina tulee panostaa joikauksesta huolimatta on tärkeää huolehtia koulutuksen laadusta ja riittävästä perustutkimuksen rahoituksen

liikuntaan ei tullut ensi vuodeksi lisärahaa mutta se on valiokunnan mielestä erittäin tärkeä painopiste on syytä tulevina vuosina panostaa tarvittavat

lisäksi valiokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota matalan kynnyksen toimintaan jolla tuetaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia syrjäytyneitä

oppisopimuskoulutuksen merkitys on tärkeää jostain syystä hallitus onkin osoittanut tarkoitukseen lisää resursseja

valiokunta korostaa oppisopimuskoulutuksen kynnyksen madaltamista järjestelmän kehittämistä niin että se on myös työnantajan kannalta nykyistä

arvoisa puhemies

eräitä esityksemme yksityiskohtia

määrärahalisäyksiä on valiokunnan toimesta saatu noin kahteenkymmeneen kohteeseen yhteensä

keskeisiä lisäyskohteita ovat muun muassa lastentarhaopettajankoulutukseen yksi pilkku kuusi miljoonaa ja sosiaalityöntekijöiden koulutukseen yksi pilkku kolme miljoonaa euroa

näin on kiinnitetty valiokunnan toimesta huomiota jo aiempina vuosina vienyt tehdyillä päätöksillä halutaan varmistaa rahoituksen riittävyys

koulutukselle joka eduskunnan aiempien myöntämillä rahoilla on

lastentarhaopettajista maassamme edelleen kova pula on selostus valiokunta ja valtiovarainvaliokunta ovat useissa eri yhteyksissä nostaneet esille lastentarhanopettajakoulutuksen riittämättömyyden

eduskunta onkin kahtena peräkkäisenä vuotena lisännyt lastentarhanopetuksen

myös sosiaalityöntekijöiden vajeesta vajeeseen on valiokunta kiinnittänyt huomiota ja todennut sen johtuvan osittain jo pitkään jatkuneesta koulutuksen riittämättömyydestä ja lisääntyvästä eläköitymisestä esteenä on arvioinut että vuosina kaksituhattakaksitoista kaksituhattakuusitoista tarvitaan yli tuhatkuusisataa uutta

valiokunta lisäännyttyä niinsanottuihinsa sanottuihin lainauskorvauksiin satatuhatta

ihan ensin haluaisin sanoa edustaja kaumalle että kyllä meillä siellä työelämässä on se välijoukkokin heitä on jo pa viidennes kaikista meidän ihmisistämme ei edes työllisistä

vielä ennen vaaleja muun muassa vasemmistopuolueet vastustivat yksituumaisesti tällaista heikompiosaista kohtuuttomasti kurittavaa tasaveromenettelyä

tasavero alvin korottaminen lääkkeissä ja ruuassa lyö kaikkein kipeimmin sairaita ihmisiä vanhoja ihmisiä ja lapsiperheitä niitä joilla on kaikkein vähiten kapitaalia tässä maassa käytettävissä

verovapaa kilometrikorvaus on työnantajan työntekijälle maksamaa korvausta siitä että työntekijä käyttää omia työvälineitään hoitaakseen työtehtäväänsä

mitä niille tehdään että ihmiset voisivat todellakin ottaa vastaan kaksi viikkoa töitä tai kuukauden töitä tai kolme kuukautta töitä jos niitä olisi tarjolla ilman että se sitten veisi heidän elämisenedellytyksensä siitä eteenpäin

esimerkiksi ruotsissa ja tanskassa perheenyhdistämistä hakevilta edellytetään että täytyy olla pitävää näyttöä siitä että henkilö joka yhdistetään tähän perheeseen todellakin on tämän perheen jäsen

kyllä varmasti silläkin toimeen tultaisiin tietysti edellyttäen että myös hallituspuolueet leikkaisivat omalta osaltaan saman verran puoluetukea

arvoisa puhemies

näyt työttömänä olevista ihmisistä asuu ulkopuolella kolme neljäsosaa niin näitä ihmisiä ei auta pätkän vertaa se että rakennetaan pisara rata tai rakennetaan metroa tai hoidetaan tampereen infra kuntoon

näitä ihmisiä auttaisi sen sijaan se että esimerkiksi pohjanmaalla laitettaisiin kauhajokiisojoki tie kuntoon joka on tällä hetkellä niin huono että rekat kaatuvat siinä sen takia että tien reunat eivät pidä

se tekee sen että sillä alueella olevat yritykset joilla on isoja autoja siellä on puutavara autoja ja siellä on peruna autoja eivät kohta pysty liikennöimään eivätkä viemään tavaraa sieltä pois

arvoisa puhemies

sen lisäksi tällä hetkellä on tilanne se että hyvin monessa paikassa esimerkiksi viikonloppuisin se apua tarvitseva joka poliisia tarvitsee esimerkiksi perheväkivallan uhri joutuu soittamaan aluehälytyskeskukseen ja kertomaan sinne mikä on tilanne

sieltä otetaan puhelinnumero ja sanotaan että poliisi ottaa yhteyttä minkä jälkeen poliisi soittaa sitten kun ennättää siihen kotiin missä nyt on vähän kurmootettu toista

poliisi soittaa aina tuntemattomasta numerosta eli jos siellä on tilanne päällä eikä justiin sillä hetkellä päästäkään taas siihen puhelimeen niin siellä näkyy vaan että tuntematon numero soitti elikkä taas rumba alkaa alusta

taas soitetaan aluehälytyskeskukseen josta kysytään numero josta annetaan numero poliisille ja poliisi soittaa sitten taas tästä tuntemattomasta numerosta

tein tästä asiasta kirjallisen kysymyksen ja ministeri vastasi vahinko että hän ei ole nytten täällä minulle että tämä asia on täysin hallinnassa koska aluehälytyskeskuksen virkailija kuuntelee tätä ihmistä ja päättää siinä puhelimessa tarvitseeko poliisipartioita lähettää paikalle vaiko ei vai riittääkö se että poliisi soittaa siitä tuntemattomasta numerosta

kyllä minä sanon että jos näitä poliisin määrärahoja tällä tavalla vähennetään niin kyllä tässä maassa alkaa olla aika lailla turvatonta elää ainakin tuolla periferiassa jossa ei niitä poliisilaitoksia ole kovinkaan monessa paikassa

mutta tässä on lantin toisella puolella se että nyt kun sähköiset tunnisteet ovat kunnossa niin oletetaan että ihmiset hoitavat laskunsa ja maksunsa sähköisesti

muun muassa vaasan kaupungissa on tullut nyt tilanne että kun enää ei ole suoraveloitusta ilmoitetaan ihmisille että tontin vuokrat peritään vain sähköisillä laskuilla ja vanhoilla ihmisillä ei ole koneita

jos nyt käy niin että tämä rouvaparka sattuu olemaan sairaalahoidossa silloin kun tuo sähköinen lasku tulee että hän ei sitä huomaa niin se lasku jää silloin maksamatta koska paperiversiota ei tule

silloin kun suomalainen rauhanturvaaja loukkaantuu esimerkiksi libanonissa tai missä tahansa ja kun hänet kotiutetaan sieltä kesken rotaation hänhän saa tietysti suomessa silloin hoitoa mutta nyt on paljon tapauksia joissa rotaation loputtua tämä hoito aloitetaan ikään kuin alusta eli paperit eivät siirrykään sitten sieltä sotilassairaalasta eteenpäin

samaten tämä asia että silloin kun siellä tapahtuu kun rauhanturvaaja loukkaantuu rauhanturvatehtävissään jos siellä haavoitutaan ajetaan miinaan tai muuta vastaavaa niin siinä varmasti tulee fyysisiä ongelmia ja fyysisiä kipuja täytyy hoitaa

fyysisiä jalkojen katkeamisia tai muuta vastaavaa täytyy hoitaa mutta aivan yhtä tärkeää on myöskin psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja psyykkisen hoidon saaminen myöskin rotaation loputtua koska hyvin monessa tapauksessa tulee jälkisokki

vasta sen jälkeen kun kaikki on jo takanapäin ne kauhukuvat nousevat ylös ja ne eletään kerta toisensa jälkeen uudestaan

se on äärimmäisen tärkeä asia

en minäkään osaa sanoa miten se hoidetaan oikein kunnolla mutta toivottavasti se on tässä mukana ja siihen tullaan kiinnittämään vastaisuudessa huomiota

arvoisa puhemies

hallituspuolueet sanovat että suomelle on paras vaihtoehto pysyä eurossa ja osallistua näihin pelastuspaketteihin

kuitenkin esimerkiksi finanssikriisin ennustanut talouden supertähti nouriel roubini on sitä mieltä että suomelle olisi nimenomaan taloudellisesti paras vaihtoehto erota eurosta

hallitus voisikin pikkuhiljaa myöntää että eurossa pysymisessä ei ole enää kysymys pelkästään taloudesta vaan siinä on kysymys ennen kaikkea politiikasta ja siitä että hallitus haluaa luotsata suomea kohti euroopan liittovaltiota

jos pääministeri on varma siitä että suomelle on taloudellisesti paras vaihtoehto eurossa pysyminen niin oletettavasti jostakin muusta vaihtoehdosta on tutkittua tietoa olemassa ja se tieto olisi kiva nähdä

maassa on tuhansia niin sanottuja työperäisiä maahanmuuttajia vai pitäisikö sanoa työperäisiä työttömiä maahanmuuttajia jotka ovat tulleet maahan ilman että heillä on ollut minkäänlaista tietoa työstä

he ovat tulleet vapaan liikkuvuuden turvin maahan hakeakseen työtä täältä ja päässeet sitä kautta suomalaisen sosiaaliturvan piiriin koska mainittavaa työtä ei ole löytynyt

arvoisat ministerit kestääkö maamme talous uudet sellaiset maahanmuuttajat jotka eivät tule tänne töihin ja jotka eivät ole turvapaikanhakijoita

arvoisa puhemies

haluaisin tässä asiassa kiinnittää kuitenkin huomiota myös siihen seikkaan että mikäli tätä perittävää ei saada perittyä näillä keinoin ja sen jälkeen tämä perintä siirtyy ulosottoviranomaiselle niin silloin kustannukset kasvavat kohtuuttoman suuriksi ja sen jälkeen alkaa se lumipallo pyöriä eteenpäin

varsinkin nuorten ihmisten kohdallahan jotka ovat ottaneet pikavippejä jos eivät sitten intrumit ja muut saa perittyä sitä se pyörähtää sinne voudin puolelle ja sitten kun ollaan voudin käsissä niin sieltä ei ihan yksiselitteisesti uida pois

se lainsäädäntö pitäisi todellakin katsoa uusiksi

onhan tässä muutakin kummallista